arvoisa puhemies

esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi henkilökorttilaki

esityksellä toteutettaisiin hallitusohjelman kärkihanketta säädösten sujuvoittamisesta sekä hallitusohjelman tavoitetta sisäisen turvallisuuden palvelutason parantamisesta

tämä esityksen mukainen henkilökorttimenettelyn keventäminen sähköisen hakemisen ja valmiiden asiakirjojen suoratoimituksen käyttöön ottamisella sisältyy normien purkamista koskevaan pääministerin ilmoitukseen ja on siksikin kannatettava

esityksen mukaan ehdotetuilla muutoksilla tavoitellaan henkilökorttiin liittyvän viranomaistoiminnan sujuvuuden ja joutuisuuden lisäämistä mahdollistamalla henkilökorttihakemuksessa sähköinen vireillepano sekä tietyissä tilanteissa henkilökortin hakeminen sähköisesti ilman henkilökohtaista asiointia viranomaisessa

esityksen mukaan näillä perustelluilla muutoksilla edistettäisiin myös ulkomaalaisten kotoutumista mahdollistamalla ulkomaalaisen henkilökortin myöntäminen kaikille oleskeluluvan ja kotikunnan suomessa saaneille ulkomaalaisille vaikka heillä ei olisi ennestään luotettavaa henkilöllisyyden osoittavaa asiakirjaa

mikäli kaikki hakemukset voitaisiin käsitellä pelkästään sähköisessä menettelyssä saataisiin varmasti helpotusta poliisilaitosten lupahallintoresursseihin ja toimistohenkilökunnan työhön

arvoisa rouva puhemies

valtiontalouden tarkastusvirasto valvoo puoluelain tarkoittamaa tukea vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen ilmoittamista sekä näihin liittyvien asiakirjojen laatimista ja toimittamista koskevien säännösten noudattamista valvottavien yhteisöjen toiminnassa

hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ampuma aselakia lisäämällä siihen viittaus euroopan komission antamaan ampuma aseiden deaktivointistandardeja ja tekniikoita koskevaan asetukseen

pysyvästi ampumakelvottomaksi tehty ampuma ase ja pysyvästi toimintakelvottomaksi tehty aseen osa olisi mahdollista esittää myös poliisihallitukselle tai muulle kuin luvanhaltijan kotikunnan tai kotipaikan poliisilaitokselle

valtiontalouden tarkastusvirasto havaitsi puoluerahoituksen tarkastusraportissaan edelleen puutteita edellisvuosien tapaan

deaktivointiasetus on suoraan sovellettavaa oikeutta eikä siinä suomelle anneta kovin paljon erioikeuksia

hakemuksen käsittelymaksusta luopumisen tarkoituksena on yksinkertaistaa eu ja eta alueen ulkopuolisiin opiskelijoihin kohdistuvien maksujen kokonaisuutta ja jo tämä on kaikin puolin tavoiteltava asia

tässä esityksessä deaktivointiasetus asettaa deaktivoinnille vähimmäisvaatimukset joten jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön täydentäviä kansallisia toimenpiteitä

tarkastuksessa yhdeltä piirijärjestöltä kuitenkin puuttui kirjanpito kahden vuoden ajalta eikä sen tilinpäätöksiä ollut allekirjoitettu

poliisihallituksen suorittama tarkastus voi olla mielestäni tarpeen erityisesti ja vain silloin kun tarkastaminen ja tarkastusmerkinnän tekeminen edellyttävät erikoisvälineistöä ja ammattitaitoa

lain mukaan tueksi tulee lukea lähtökohtaisesti kaikki rahana tavarana palveluna tai muulla tavalla saadut suoritukset

ampuma aselakia ja komission deaktivointiasetusta sovelletaan myös puolustusvoimien yksityisiin yhteistyökumppaneihin ja puolustusvoimien ulkopuolisille yksityishenkilöille ja yrityksille luovutettuihin ampuma aseisiin ja aseen osiin

tämä tarkoittaa sitä että yksityishenkilöiden ja yritysten hallussa olevien puolustusvoimien toimesta deaktivoitujen ampuma aseiden tulee täyttää ampuma aselain ja sen nojalla annettujen alemmanasteisten säännösten asettamat vaatimukset

direktiivi koskee siis myös puolustusvoimilta hankittuja aikaisempien ohjeiden mukaisesti deaktivoituja ampuma aseita

lienee itsestään selvää että ellei tietojen toimittamatta jättäminen valtion tarkastusviranomaiselle ole sanktioitu ei niiden toimittaminen ole itsestäänselvyys

kyse on kansallisesta ratkaisusta sen suhteen minkälaisia maksuja eu ja eta alueen ulkopuolelta suomalaisiin korkeakouluihin hakevilta ja niissä opiskelevilta halutaan periä

deaktivointitarkastuksen yhteydessä maksettavasta maksusta säädetään poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetussa sisäministeriön asetuksessa joka lienee muutamia kymmeniä euroja per ase

mielestäni tämä hallituksen esitys on hyvä ja tarkoituksenmukainen ja ymmärtääkseni tällä on pääsääntöisesti myös yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tuki takana

mikäli laissa tai erillisessä asetuksessa ei hyväksytä puolustusvoimain tekemää deaktivointia joka vastaa jopa tiukemmin esitettäviä teknisiä vaatimuksia tulee pohan aseseppien käydä leimaamassa edellä mainitut aseet

aseiden omistajat ja aseharrastajat ovat erittäin hyviä lypsettäviä

tällä hetkellä ajatuskin siitä tuntuu utopistiselta mutta varmuudella sekin vielä toteutuu

arvoisa rouva puhemies

ehdotetut muutokset koskevat pääasiassa yksityisiin turvallisuuspalveluihin liittyvien lupaprosessien sujuvoittamista

pidän esitystä kokonaisuutena hyvänä

tämän hallituksen esityksen tavoitteena on yksinkertaistaa joustavoittaa ja selkeyttää vartijaksi järjestyksenvalvojaksi ja turvasuojaajaksi hyväksymiseen liittyviä säännöksiä

esityksen säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten että hyväksymisviranomaisena voisi hakijan kotikunnan poliisilaitoksen sijasta olla mikä tahansa poliisilaitos

hyväksymisen voisi myös peruuttaa mikä tahansa poliisilaitos

tämä on hyvä muutos koska poliisiasemien verkko vähenee päätöksiemme mukaisesti koko ajan ja eri palveluja keskitetään entisestään tietyille poliisiasemille

mikäli kaikki yksityisen turvallisuusalan lupa asiat voitaisiin käsitellä pelkästään sähköisessä menettelyssä saataisiin esityksen arvioiden mukaan noin kahden henkilötyövuoden säästö poliisilaitoksen lupahallinnon resursseista

arvoisa rouva puhemies

esityksen mukaan laki koskisi kaikkia tuomioistuimia ja se sisältäisi yleiset säännökset tuomioistuimista ja tuomareista

onhan se nyt aivan järjetöntä jos puolustusvoimien deaktivointiammattitaitoon ei uskota vaan tämän jälkeen vielä pitää ase deaktivoida ja siitä tulee ostajalle tai myyjälle kuluja

lakiin koottaisiin nykyisin eri tuomioistuimia koskevissa laeissa ja asetuksissa olevat säännökset tuomioistuinten tehtävistä organisaatioista ja hallinnosta sekä niiden jäsenistä ja muusta henkilöstöstä

ei näin voi olla

tuomioistuinlailla kumottaisiin muun muassa käräjäoikeuslaki sekä hovioikeuslaki ja suuri osa nykyisiä lakeja kumottaisiin

korkeimmasta oikeudesta ja korkeimmasta hallinto oikeudesta annetut lait säilytetään ja niissä säädetään näiden tuomioistuinten organisaatiosta johtamisesta ja hallinnosta

hallinto oikeuksien korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto oikeuden päätösvaltaisesta kokoonpanosta säädettäisiin jatkossakin niitä koskevissa laeissa

esityksessä ehdotetaan lisäksi säädettäväksi muun muassa lait tuomareiden sidonnaisuus ja sivutoimirekisteristä annetun lain voimaanpanosta sekä käräjäoikeuden lautamiehistä

mielestäni sidonnaisuudet tulisi kuitenkin selvittää myös alle vuoden mittaisissa työsuhteissa

lautamiehet ovat vuosisatojen ajan olleet kansan oikeustajun tulkitsijoita kansan omantunnon ääni tuomioistuimessa eli käyttäneet oikeudessa sitä kuuluisaa maalaisjärkeä

käräjäoikeuden lautamiehet osallistuvat muun muassa rikosasioiden käsittelyyn

se että rikosasioissa ratkaisuja ovat lainoppineiden tuomareiden kanssa muodostaneet eri väestöryhmien erilaisia näkemyksiä edustavat maallikot lautamiehet on omiaan lisäämään meidän kansalaisten tuomioistuimia kohtaan tuntemaa luottamusta

kuten jo mainitsin niin lautamiehillä ei ole mitään edellytyksiä tehdä juridisia päätöksiä mutta he tuovat oikeuskäytäntöön maalaisjärkeä lisää

mielestäni tarvitsemme lautamiehiä jotta meillä kansalaisilla olisi edes jonkinlainen usko siihen että kansan oikeustajulla ja tuomioistuimella olisi vielä enemmän yhteistä

tässä tarkoituksessa toteutettavassa poliisin hallintorakenneuudistuksessa pora iiissa erityistä huomiota on kiinnitetty poliisipalveluiden saatavuuteen maan eri osissa sekä liikenteen valvontaan ja liikenneturvallisuustyöhön

hallintorakenneuudistuksesta vuosikertomuksessa kerrotaan että pora iii hanke on edennyt hyvin asetettujen tavoitteiden suuntaan ja suunnitelmien mukaan

arvoisa puhemies

esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesti tuetuista vienti ja alusluotoista sekä korontasauksesta annettua lakia valtion erityisrahoitusyhtiöistä annettua lakia ja valtion vientitakuista annettua lakia

viennin rahoituksen osalta kilpailluilta rahoitusmarkkinoilta ei edelleenkään ole riittävästi saatavissa rahoitusta erityisesti pitkäaikaista rahoitusta edellyttäviin vientihankkeisiin

mikäli poliisin hyvä paikallinen näkyvyys ja alueentuntemus tarkoittaa esimerkiksi sitä että osissa maakuntien kaupungeista ei yöaikaan ole fyysisesti poliisipartiota lainkaan ei voida puhua mielestäni riittävästä näkyvyydestä

samoin on nähtävissä etteivät vientihankkeet toteudu mikäli myyjä ei pysty järjestämään vientihankkeen rahoitusta kilpailukykyisin ehdoin

markkinoilla on myös kansainvälisesti arvioitaessa nähtävissä selkeä markkinapuute

harvaan asutulla alueella kuten itä ja pohjois suomessa osa poliisin valvonta ja hälytystoiminnasta on turvattu jo useamman vuoden ajan viranomaisyhteistyössä rajavar tiolaitoksen kanssa

tällä esityksellä vastataan kiristyneeseen kansainväliseen kilpailuun pyrkimällä pitämään suomalainen vienninrahoitusjärjestelmä vähintään samalla tasolla tärkeimpien kilpailijamaiden kanssa

tämä on erittäin tärkeä seikka koska kilpailu esimerkiksi pohjoismaiden välillä on erittäin tiukkaa ja olemme antaneet jo monella sektorilla kilpailijamaille etulyöntiaseman

tämän tarkastelun johtopäätöksenä suomen vientitakuuvaltuuden enimmäismäärä on tällä hetkellä vertailukelpoinen moneen muuhun maahan verrattuna sekä suhteessa bruttokansantuotteeseen että viennin määrään

tämän hallinto ja esikuntaportaan palkankorotusten kustannuslisäyksen on poliisihallituksen toimesta ilmoitettu olevan väliaikainen koska jollakin aikataululla osa hallinnosta eläköityy

huomioitavaa on että vie vielä pitkän aikaa ennen kuin hallinto supistuu niin paljon että saavutetaan hallinnon kuluissa edes lähtötaso

arvoisa rouva puhemies

hallitusneuvotteluissa kehityspolitiikan uudistaminen oli yksi perussuomalaisten keskeisimpiä tavoitteita

erityisen riskin muodostaa korkotason kääntyminen nousuun sillä oecd vientiluottoehtojen mukaiseen korontasaukseen liittyvän korkoriskin varalta on saadun selvityksen mukaan vaikea ennakolta tehokkaasti suojautua

ajamme uraauurtavaa ajattelua jonka päämääränä on kehitysmaiden oman kehitysavusta riippumattoman talouden ja yhteiskunnan vahvistaminen

toisaalta on myös todettava että tähän asti riski on kyetty hallitsemaan varsin hyvin ja valtio on varautunut erilaisin puskurein mahdollisesti realisoituviin tappioihin

tämän ajattelun hedelmiä voimme nyt lukea käsillä olevasta kehityspoliittisesta selonteosta joka todella laittaa suomen kehitysapua uuteen uskoon

valtion riskiä arvioitaessa on kuitenkin otettava huomioon että sellaisetkin hankkeet joissa vienninrahoitusriski mahdollisesti osittain realisoituu ovat pääsääntöisesti jossain muussa muodossa tuottaneet yhteiskunnalle myös tuloja

kehityspoliittinen selonteko kirjaa että kehitysyhteistyötä tehdään entistä tavoitteellisemmin suomen omiin osaamisalueisiin nojautuen

voikin hyvällä omallatunnolla kysyä

toinen asia joka meitä perussuomalaisia kehityspoliittisessa selonteossa ilahduttaa on se että naisten ja tyttöjen aseman parantaminen nostetaan hallituksen kehityspoliittiseksi päätavoitteeksi

tämä edellyttää että myös pienet ja keskisuuret kasvuyritykset voivat nykyistä paremmin hyödyntää valtion tukemaa viennin rahoitusta

naisten ja tyttöjen kouluttaminen ja heidän aktiivinen osallistumisensa työmarkkinoille ja poliittiseen päätöksentekoon edistää tutkitusti perheiden hyvinvointia hillitsee väestönkasvua ja nopeuttaa yhteiskuntien vaurastumista

sen tulee seurata kansainvälisiä käytäntöjä ja meidän on pystyttävä tarjoamaan rahoitusta saman tasoisilla välineillä ja ehdoilla kuin kilpailijamaamme

päätöksemme valtuuksien määrästä ja niiden ehdoista vaikuttavat suoraan siihen onko suomalainen vienninrahoitusjärjestelmä keskeisten kilpailijamaiden tasolla

useilla on pitkä paikallinen asiantuntemus minkä ansiosta toiminta vaikuttaa ruohonjuuritasolla ja rahat voidaan käyttää tehokkaasti todellisiin paikallisiin tarpeisiin

kun pyrimme tulokselliseen kehitysyhteistyöhön tätä osaamista tulee vaalia ja leikkaukset tulee kohdistaa niihin työmuotoihin joiden vaikuttavuutta on vaikea seurata

arvoisa rouva puhemies

perussuomalaiset pitävät tärkeänä että hallitus panostaa kehitysavun leikkauksista huolimatta suhteellisen suuren osuuden humanitääriseen apuun

kehitysavulla voidaan vaikuttaa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden lähtömaiden elinolosuhteisiin ja siten ennaltaehkäistä maastamuuttoa ja pakolaisuutta